valtiovarainvaliokunta on aiheellisesti esittänyt vakavan huolen siitä miten yleinen järjestys ja turvallisuus suomessa voidaan taata kun poliisin resurssit vähenevät

uudistusten myötä periaatteena on tuntunut olevan että palvelu viedään yhä kauemmas kansalaisesta ja samalla kustannukset eivät alene ne vain siirtyvät asiakkaiden maksettaviksi

sitä kautta on mahdollista hankkia kokemusta työelämästä esimerkiksi toimimalla lastenhoitajana ja tekemällä koti piha tai vaikkapa metsätöitä

maaseudun neuvonnan osalta valiokunta korostaa että eun uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen edellyttää tavanomaista suurempaa panostusta uusien toimintamenettelyjen ja tukimuutosten perehdyttämiseen sekä neuvontaan

poliisilaitoksia tulee olemaan jatkossa edelleen yhä harvemmassa ja poliisitoiminta tulee keskittymään enenevässä määrin pääpoliisiasemien ympäristöön ja hälytystehtävien ripeään hoitamiseen tällä alueella

pakkanen näin totesi mutta kyllä totuus on paljon karumpi

valtiovarainvaliokunnassa olemme myös halunneet puuttua maaseudun ja maa ja metsätalouden kannalta tietysti maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten kannalta erittäin tärkeiden yksityisteiden rahoitukseen

poliisin varsinaiseen toimintaan suunnattujen varojen pienentyessä ja mittavan tuottavuustavoitteen myötä on kuitenkin vakavasti uhattuna myös poliisimiesten määrä

täällähän ministeri aiemmin vakuutti että poliisimiestä

määrää lisää

hallituksen valmistelema ja nyt eduskunnan käsittelyyn saapunut liikennepoliittinen selonteko linjaa suomen liikennepolitiikkaa siltä osin oikeaan suuntaan että selonteossa lisätään kaivattua pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta tähän asti tempoilevassa liikennepolitiikassa sitä ei ole riittävästi ollut

missä ne määrärahat nyt ovat ja miten ne nyt on käytetty ja aiotaan ensi vuonna käyttää kun poliisin toimintamenoihin kuitenkin tässä esitetään nykyistä pienempää rahaa

suomi ei voi heikentää jatkuvasti omaa kilpailukykyään

meillä ei todellakaan ole ainakaan lyhyiden välimatkojen tuomaa kilpailuetua ei sitä samaa mitä muualla euroopassa

kuljetuskustannukset ja muun muassa uudet rikkimääräykset tulevat entuudestaan vaikeuttamaan vientiteollisuutemme toimintaedellytyksiä

kiitän kollegoja tuesta tälle rinnakkaislakialoitteelle ja toivon että täällä salissa parhaillaankin läsnä oleva yksi ympäristövaliokunnan jäsen todellakin voi tehdä ympäristövaliokunnassa tiettäväksi että vakka suomen alueella yksimielisesti on vastustettu tätä kansallispuiston perustamista

hyötykustannus suhteeltaan parhaat sekä liikenteen määrän sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta merkittävät kohteet tulee valita ensisijaisiksi

se ei todellakaan ole hyvässä hengessä sujunut

nimittäin kyllä paljon on järjestetty kuulemisia mutta alueen kuntien asukkaiden ja maakuntaliiton yksimielistä mielipidettä ei ole otettu huomioon

myös salon itäisen ohikulkutien rakentaminen on tärkeä kilpailutekijä raskaasta rakennemuutoksesta kärsivälle alueelle

herra puhemies

eurooppa ja oikeastaan koko läntinen maailma lähes kaikki hyvinvointivaltiot ovat nyt kriisissä

se osa liikenteestä joka on kovassa käytössä tulee luonnollisesti rakennuttaa kerralla kunnolla mutta esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä ei tarvitsisi rakentaa rekkapainoja kestäviksi

päivä elokuuta uudessakaupungissa totesi että tässä vaiheessa lain valmistelu näyttää edenneen kansanvallan ajatuksen vastaisesti ja hän onkin luvannut kutsua heti syyskuun alussa asiaan liittyvät ministerit ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskusteluun kansallispuistosta ja sen rajauksen mahdollisesta muuttamisesta vain satakuntaa koskevaksi

herra puhemies

nyt käsittelyyn tulleen liikennepoliittisen selonteon lähtökohtana on linjata yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi

selontekoa valmisteltaessa viestittiin hallituksen taholta selkeästi että tarkoitus on keskittyä suuriin linjoihin joilla vahvistetaan suomen elinkeinoelämää

valtioneuvoston taholta ei ollut tarkoitus puuttua alueiden pieniin hankkeisiin

kokonaisuuden kehittäminen jää tästä syystä ikävästi sullemulle menon jalkoihin

samaan aikaan kun työllistyminen vaatisi elvyttämistä pakottaa velkakriisi yhä suurempiin leikkauksiin

ihmetystä herättää ettei näitten siltarumpujen joukossa ole esimerkiksi hankohyvinkää radan sähköistystä vaikka muuten rataverkkoon satsataan paljon

osana perheiden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamista on myöskin päätetty että verotuksessa otetaan käyttöön lapsivähennys

jos haluamme säilyttää hyvinvointivaltion emme voi jatkaa nykymenolla

eduskunnan tehtäviin kuuluu viime kädessä päättää suomen puolustuskykyä koskevista suurista rakenteellisista uudistuksista

globalisaatio ja maiden välinen keskinäisriippuvuus on kaikessa kasvanut vaikutusvaltaa on siirtynyt ja uudelleenjaettu talouskasvun mukana

valtioiden lisäksi myös muita toimijoita on ilmestynyt toimintaympäristöömme ja uudet kehityssuunnat muun muassa ilmastonmuutos tai muutokset väestörakenteessa vaativat ratkaisuja jottei yhteiskunnan vakaus järky

kyllä hyvällä yhteistyöllä varmasti tämäkin asia voidaan ratkaista ja uskon että keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät pääsevät tästä yhteisymmärrykseen jossa myöskin sitten alueen ihmisten alueen kuntien näkemykset otetaan huomioon

ministeri henriksson aivan oikein kiinnitti huomiota oikeusministeriön hallinnonalan toimintamenoleikkauksiin

myös yhä pienempi kotimaisen raaka aineen osuus metsäteollisuudessa ja suomen lähes kaikkien malmivarantojen ulkomaalaisomistus syövät merkittävästi kykyämme maksaa velkojamme joskus takaisin

suomelle on tärkeätä että euroopan unioni säilyttää asemansa rauhan takaajana vaikka itse unionin puolustuskyky ei näyttäisi kasvattavan merkitystään

olen ollut täällä jo viime vuosituhannelta asti ja kaikkina vuosina tässä salissa on puhuttu on valitettu sitä että meillä tuomioistuimissa on liikaa jutturuuhkia käsittelyajat ovat liian pitkät ja mikä pahinta euroopan unionin tuomioistuin on moittinut meitä suomalaisia useita kertoja meitä suomalaisia päättäjiä siitä että juttujen käsittelyajat alioikeuksissa mutta erityisesti hovioikeuksissa ja korkeammissa oikeusasteissa ovat liian pitkiä

tässä aiemmin tällä viikolla käydyssä tämän lakiehdotuksen lähetekeskustelussa erityisesti vihreät edustajat arvostelivat että kansallispuistolakiesitykseen on tehty runsaasti poikkeuksia normaalista kansallispuistolaista ja että siinä on menty liiankin pitkälle näitten poikkeusten kanssa

arvoisa puhemies

pohjoismainen yhteistyö on suomelle luonnollinen tie

arvoisa puhemies

nyt on tehtävä päätös siitä olemmeko valmiita hoitamaan asiat vai annammeko mennä miten menee

yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaaminen on pienelle maalle tärkeätä

jos nyt tapahtuisi se että tätä selkämeren kansallispuiston rajausta täällä eduskunnassa muutettaisiin ja sen muutoksen jälkeen vakka suomen alue jäisi pois tästä kansallispuistosta niin sen jälkeen varmasti nämä vihreiden toivomat muutokset saataisiin tähän lakiehdotukseen aikaiseksi niin että ei tällaisia poikkeuksia enää sitten siinä lopullisessa selkämeren aavan meren aluetta koskevassa kansallispuisto laissa enää tarvittaisi ja

omavaraisuus ja huoltovarmuus ruuantuotannossa energiahuollossa ja erityisesti meriliikenteessä on taattava nykyistä paremmin

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri onko teillä nyt jo konkreettisia suunnitelmia miten näitä käsittelyaikoja saataisiin lyhennettyä

mutta minä olisin vain kiinnittänyt huomiota tähän postin palveluun ja siihen että todellakin täällä kyllä tämä lain käsittely on saanut vähän erikoisia piirteitä kun toisaalta valiokunnan puheenjohtajakin on allekirjoittajana tässä vastalauseessa ja hän äskeisessä puheenvuorossaan kyllä varsin hyvin perusteli oman kantansa

heti alkuun on syytä muistuttaa että suomessa tällä hetkellä voimassa oleva aselainsäädäntö mahdollistaa aselupien myöntämiselle lähes totaalikiellon siis nyt voimassa oleva laki

järjestelmää on yksinkertaistettava taloudenhoitoon on luotava pitkäjänteisyyttä ja yrittämisestä sekä työnteosta on tehtävä jälleen kannattavaa

käytännöt eri poliisipiireissä eri puolilla maata vaihtelevat paljon mutta pääsääntöisesti nykyisen lain tulkinta on ollut erittäin tiukkaa

keskustelua

eduskunnan seuraava täysistunto onkin huomenna perjantaina kello kello kolmetoista p

sotilaallisen puolustuksen tehtävänä on ensisijaisesti luoda ennalta ehkäisevä kynnys ulkoisia uhkia vastaan

metsästäjä lehdessä julkaistiin tilastotietoja maassamme tapahtuneista ihmisen kuolemaan johtaneista tapauksista viime vuodelta

tässä tapauksessa kyllä varmasti voi olla että tulevaisuudessa me löydämme tämän tapaisen postilain eu sovellutukset kyllä kyllä ihan vähäinen aika ja näemme aika paljon pimeitä puolia tässä vielä

arvoisa puhemies

toimipisteitten osalta kun ministeri totesi että jokaisessa kunnassa tulee olemaan tulevaisuudessa vähintään yksi postitoimipiste niin kyllä hurjalta näyttää kun eräitten mielestä suomessa pitäisi tulevaisuudessa olla vain sata kuntaa

on selvää että sodanajan joukkoja on vähennettävä kun käytössä olevat resurssit ja ikäluokatkin pienenevät

tässä muutama esimerkki joista on syytä muistuttaa tässäkin yhteydessä jottei totuus pääsisi unohtumaan

samalla on erittäin tärkeätä että satsataan lisää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kun muuten puolustusvoimien menoja leikataan

päätös aselain uudistamisesta on syntynyt hallituksen iltakoulussa kaikkien hallituspuolueiden yhteisen näkemyksen tuloksena

hoskonen tuossa ihan loppulauseena totesi kyllä täytyy vaan todeta ettemme antaisi itse itseämme pettää

yhtenä näkökohtana aseturvallisuuteen vaikuttavana tekijänä on hallituksen esityksessä haluttu korostaa ampuma aseiden määrää suomessa

suomi sijoittuukin ampuma aseiden lukumäärässä asukaslukuun suhteutettuna aivan maailman kärkeen

tämä edistää tee ensiharvennusten tekemistätämään tämä uusi petu laki edistää ensiharvennusten tekemistä vain mikäli me saamme rahoituksen turvattua

seuraavassa selonteossa rahoitustasoa onkin tarkistettava siksi että nyt tehdyn uudistuksen hyödyt voidaan paremmin saada käyttöön

metsästys onkin hyvin tärkeä luonnonläheinen harrastus varsinkin maamme laajoilla maaseutualueilla

minä olen kyllä aika skeptinen sen rahoituksen osalta kun ajattelee mitä tähän asti on tapahtunut

erityisesti syrjäseuduilla asuville nuorille se on usein melkein ainoa harrastusmahdollisuus siellä ei useinkaan ole tarjolla ainakaan laajasti muita harrastusmahdollisuuksia